jos he eivät saa oikeutta jäädä tänne niin silloin tilanne on se että heille on opetettu suomea varsin pitkään mutta siitä ei ole vastaavaa hyötyä koska he joutuvat lähtemään maasta

sen takia ne toimet joilla voidaan vahvistaa teollista pohjaa ja kehittää sitä eteenpäin kehittää teollisuuteen liittyviä palveluita ne ovat ratkaisevia sen osalta miten tämä kansantalouden kehitys ja suomalaisten hyvinvointi jatkossa tulee kehittymään

arvoisa puhemies

se missä on onnistuttu on se että niiden työkykyä jotka ovat laman aikana jääneet työttömäksi on onnistuttu pitämään yllä ja koska lomautukset ovat vähentyneet huomattavasti niin tätä väkeä ei oikeastaan ole valunut sinne pitkäaikaistyöttömyyteen

jos taas koulutusta ei käynnistetä ennen kuin saadaan turvapaikkapäätös niin voidaan kuvitella mitä ongelmia siitä seuraa jos murrosikäisille nuorille ole mitään järkevää tekemistä sinä aikana kun he odottavat turvapaikkapäätöstä

eli tämä yksittäinen esimerkki mielestäni kuvaa hyvin selvästi sitä että tämä prosessi on saatava mahdollisimman nopeaksi

arvoisa puhemies

mutta ongelma on niiden osalta jotka olivat työttöminä jo ennen taantumaa

sinnehän on nyt lisätty varoja mutta koska samanaikaisesti myöskin hakijamäärät ovat kasvaneet niin ei ole saatu sitä vastaavaa vaikutusta aikaan

tässähän on kyse siitä että hallitus esittää että työnhakijan mahdollisuuksia parantaa opiskelemalla työllistymisvalmiuksia parannetaan säätämällä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa työttömyysetuna tuettavasta työnhakijan omaehtoisesta opiskelusta

pitäisi pystyä henkilö henkilöltä katsomaan se kenen on mahdollista koulutuksella päästä työkykyiseksi tai ainakin osatyökykyiseksi ja ketkä ovat sellaisia jotka kuuluvat eläkejärjestelmän piiriin

mutta kuten sanoin valiokunnassakin olen kyllä ihan varma että jos olisin itse tekemässä omalla paikkakunnallani te toimistossa näitä päätöksiä osaisin kyllä arvioida kilpaileeko työttömien ruokala paikallisten lounasravintoloitten kanssa vai eikö kilpaile

toivon että ne jaetaan myös sillä tavalla että niitä paikkoja tulee erityisesti niille paikkakunnille joissa nuorisotyöttömyyden tilanne on tällä hetkellä vakava

rajamäki täällä aikaisemmin sanoi että aivan varmasti siihen prosessin alkupäähän satsaaminen maksaa kyllä takaisin sitten niissä vastaanottokeskusten menoissa

ammatillisiin oppilaitoksiin ja kaikkiin oppilaitoksiin on nyt hakijoita hyvin koska työllisyystilanne on heikentynyt ja sitä kautta yhä useampi haluaa hakeutua koulutukseen

ja se on myöskin nimenomaan niiden etu jotka ovat tänne tulleet oikealla asialla elikkä joilla on oikeus tähän turvapaikkaan että nopeasti selvitetään joukosta ne joilla on oikeus jäädä maahan niistä joilla ei ole

stmllä on ollut hyvä työpankkikokeilu jossa tämän työpankin kautta voidaan henkilö siirtää yrityksen palvelukseen ja jos se työ ei onnistu niin yritys voi palauttaa henkilön tänne työpankkiin ja hänen sosiaaliturvansa tai pikemminkin toimeentulonsa taataan sen työpankin kautta ja sitten yritys voi taas riskittömästi kokeilla näitä henkilöitä soveltuvatko he työtehtäviin

kaikilta osin täytyy sanoa että yhdyn ed

vaikka työttömyysaste on hieman noussut nyt jos verrataan edelliseen vuoteen niin työttömien määrä on huhtikuussa alempi kuin se oli maaliskuussa ja myöskin kausitasoitettu trendi näyttää jo alaspäin

mistä tässä asiassa ihan oikeasti ottaen on kysymys niin tämä on merkittävä periaatteellinen muutos siihen että nyt omaehtoinen koulutus tulee työvoimapoliittisen koulutuksen rinnalle

eli taustafilosofia on se että luotetaan siihen että työtön itse osaa arvioida mikä koulutus hänelle soveltuisi

on kuitenkin edelleen monia vakavia a alueella ja uurtavaa some alueita maassamme erityisesti vientiteollisuuden aloilla joilla selvästi näkyy työllisyyden heikkeneminen

tämä järjestelmä on toiminut hyvin niissä kokeilukunnissa missä se on ollut muun muassa vantaalla ja tässä olisi aihetta levittää tätä myöskin valtakunnalliseen toimintamalliin

toki sitä arvioi myöskin se te toimiston virkailija koska se työnhakusuunnitelmaan kirjoitetaan että se on oikeasti työllistymistä edistävää mutta kuitenkin tässä laajennetaan merkittävällä tavalla työttömien työnhakijoiden omaa mahdollisuutta valita itselleen sopivaa koulutusta

arvoisa puhemies

muutama sana harmaasta taloudesta

meillä on ollut sellainen järjestelmä tässä maassa että niille alueille joilla on heikoin työllisyystilanne pääsääntöisesti on suunnattu vielä enemmän aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahoja kuin siellä on työttömiä

mutta kun nyt puhutaan siitä miten sitten isketään tätä harmaata taloutta vastaan niin kannattaa puhua niistä asioista jotka tähän liittyvät kuten esimerkiksi tilaajan selvitysvastuun laajentamisesta joka sinänsä on kannatettava asia kun ei mennä niin pitkälle että joku toinen yritys joutuu maksamaan toisen maksamattomia laskuja

samassa yhteydessä tukijärjestelmä selkiytyy kun työttömyysaikaiset koulutusetuudet yhdistetään yhdeksi etuudeksi ja työtön saa saman suuruista etuutta riippumatta siitä osallistuuko hän työ ja elinkeinotoimiston hankkimaan koulutukseen vai itse hankkimaansa koulutukseen

teemu koivistoa tiesikin taloustilanne on hyvä koska silloin niillä voidaan auttaa näitä vaikeassa tilanteessa olevia

mutta tällaisessa taloustilanteessa kun työttömyys on noussut joka paikassa niin aivan varmasti näillä maan ydinalueilla joilla nyt myöskin työttömyys on kasvanut pystyttäisiin saamaan enemmän aikaan jos sinne suunnattaisiin näitä tukityöllistämisen rahoja

tuen ehtona on että työ ja elinkeinotoimisto kuten sanoin hyväksyy tämän omaehtoisen koulutuksen ja tämä päätös tehdään nimenomaan yhteistyössä työnhakijan kanssa

maataloustyöntekijät puutarhatyöntekijät bussikuskit julkiseen liikenteeseen jonkun verran on ravintolatyöntekijöitä siivoojia

vastaus on hyvin yksinkertainen

tällä ei ole tarkoitus päätyä siihen että työttömyysturvalla opiskelusta tulee pääsääntö vaan pääsäännön pitää olla edelleen se että opiskellaan opintotuella

mutta sen sijaan sillä on edelleen tekemistä sen kanssa vaikka ymmärrän että se on varsinkin vasemmistolle vaikea myöntää että kun tämä siirtymäsäännös tuli niin jos ette usko minua niin uskokaa edes sttkn arviota siitä tämä siirtymäsäännös joka asetettiin uusille eu maiden kansalaisille oli erittäin haitallinen koska ei voinut palkata työntekijää suoraan yrityksen palvelukseen vaan piti vuokratyövälittäjän kautta palkata

eli tällaista täsmätoimintaa pitäisi nyt tehdä jotta löytyisi oikeita ratkaisuja mahdollisimman monelle

tämä on poikkeusjärjestely niille jotka ovat vanhemmalla iällä jääneet työttömiksi ja joilla on sitten tarvetta täydentää opintojaan tai hankkia uutta koulutusta

arvoisa puhemies

aivan lopuksi vielä muutama sana turvapaikanhakijoihin liittyvästä budjettimomentista

valiokunta kävi keskustelua varsin paljon myöskin siitä miten tätä opintojen edistymistä seurataan ja siihen liittyi tiettyjä dubioita erityisesti opposition taholta

onneksi jo nyt on tehty toimia jotka ovat estäneet sen että tämä kasvu ei ole ollut suurempi mutta edelleen tässä on työ kesken ja odotan sekä mielenkiinnolla että varsin nopealla aikataululla sisäministeriöstä sitä selvitystä jossa käydään läpi meidän ja muiden pohjoismaiden nämä niin sanotut vetovoimatekijät ja niiden pohjalta esitetään sellaisia toimia että suomea ei koeta poikkeuksellisen vetovoimaiseksi

mutta tässä on kuitenkin hyvä muistaa se perusseikka että työttömällä työnhakijalla on oikeus keskeyttää tämä koulutus milloin tahansa ja silloin hän voi palata entisiin etuihinsa

en halua keskustelua paljon enää pitkittää vaikka tärkeän asian äärellä ollaankin mutta haluan kuitenkin tuoda vielä yhden näkökulman esille tähän työrauhakeskusteluun ja pisa tutkimuksiin ja se on se että me puhumme paljon siitä miten oppilaat viihtyvät koulussa mutta erittäin tärkeää on myöskin se miten opettajat viihtyvät koulussa

eli tämä päätöksenteko on puhtaasti hänellä itsellään hän voi itse arvioida kuinka hyvin hän koulutuksessa pärjää ja jos kokee että opinnot eivät edisty niin hän voi vaan ottaa yhteyden te toimiston virkailijaan ja keskeyttää tämän ja palata lähtötilanteeseensa

valiokunta oli erittäin tyytyväinen siitä että tämä esitys tulee parantamaan merkittävästi niiden ihmisten asemaa jotka ovat iltaopiskelijoina aloittaneet esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen

kyllä suomen menestys on pitkään näissä pisa tutkimuksissa ja ylipäätään koulutuksen rintamalla perustunut siihen että opettajan työ on arvostettu ammatti sinne pyrkii kyvykästä väkeä se on hyvin koulutettu ammatti ja siinä tehtävässä on pärjätty menestytty ja viihdytty ja nyt on kyllä pakko myöntää että viime aikoina kun näitä erilaisia tutkimuksia on ollut niitten opettajien määrä jotka vakavasti alan vaihtoa miettivät on jatkuvasti noussut

tähän asti on ollut niin että täysin yksiselitteisesti tutkintoon johtava ammattikorkeakoulutasoinen opetus vaikka se on tapahtunut iltaopiskelunakin on ollut työttömyysturvan saamisen este silloin kun henkilö on jäänyt työttömäksi

tämä on ollut täysin epätyydyttävä tilanne koska se on johtanut siihen että jos iltaopiskelija on jäänyt työttömäksi hän on käytännössä joutunut keskeyttämään tämän iltaopiskelunsa ja sen jälkeen hänelle on tarjottu työvoimapoliittista koulutusta joka ei yhtä hyvin edistä hänen työllistymismahdollisuuksiaan kuin se että hän jatkaa tätä tutkintoon johtavaa iltaopiskelua

toivoa sopii että tämä laki joka nyt tehdään osaltaan saa sen käyrän kääntymään toiseen suuntaan ja niin että entistä useampi opettaja kokee että opettaminen on juuri se työ jota he haluavat tehdä koska se on myöskin se työ mihin heidät on koulutettu

tämä on myöskin käytännön tilanteessa tullut vastaan

tiedän että esimerkiksi valkeakoskella missä on erittäin paha työttömyysongelma tällä hetkellä ammattikorkeakoulussa on jouduttu kokonaisia linjoja suorastaan lopettamaan koska niin moni iltaopiskelija on jäänyt työttömäksi

mutta jos moni harkitsee alan vaihtoa sen takia että työrauhaongelmat koetaan niin suuriksi niin se on kyllä silloin erittäin vakava asia ja siihen on pitänyt tarttua ja nyt siihen on tartuttu

toivon että tämä aivan kuten edellinen puhuja mattila täällä sanoi aikaisemmin on nimenomaan mahdollisuuksia antava laki joka vie asioita eteenpäin tuo lisää työrauhaa kouluihin ja antaa opettajille oikeuksia lisää

on tietysti niin että siellä on painetta tällä hetkellä muutenkin ja jonkun verran tämä omaehtoinen koulutuskin tulee lisäämään työvoiman tarvetta tosin ei varmaan kovinkaan merkittävästi koska kyse on henkilöistä jotka itse miettivät itselleen sopivia koulutusvaihtoehtoja ja vain ikään kuin hyväksyttävät ne te toimiston virkailijoilla mutta toki siitä jonkun verran työtaakkaa tulee

ja tässä suhteessa viittaan aikaisempiin puheenvuoroihin siitä että ainakin määräaikaisesti on jatkuvasti oltava valmiutta lisätä näitä te toimistojen resursseja niin kauan kun työttömyyden taso säilyy korkeana

ajattelin tässä lyhyesti tuoda esille työelämä ja tasa arvovaliokunnan keskeisiä huomioita kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta

valiokunta toteaakin että te toimistojen resursseja tulee kohdentaa ensisijaisesti nuorten vastavalmistuneiden ja juuri työttömiksi jääneiden aktivoimiseen jotta katkaistaan kierre pitkäaikaistyöttömyyteen jo heti alussa näillä ryhmillä

ensinnäkin valiokunta edellyttää valtioneuvostolta tehokkaampia toimenpiteitä ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi ja auttamiseksi sekä ihmiskaupparikosten paljastamiseksi ja syyllisten saattamiseksi vastuuseen

arvoisa puhemies

mitä tähän työnteko oikeuden aikarajoihin tulee niin luulen että hallituksen esitys on onnistunut tässä varsin hyvin koska se aikaraja on nimittäin edustajien rajamäki ja kiuru välistä

ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä tulee säätää erillislaki joka selventää auttamisjärjestelmän ottamiseen ja siitä poistamiseen liittyviä perusteita sekä auttamisjärjestelmän suhdetta maassa oleskeluoikeuteen

rajamäen mielestä se aika on liian lyhyt ja kiurun mielestä liian pitkä

mitä näitten turvapaikanhakijoiden työntekoon tulee niin en usko kyllä siihen että ne muodostavat sellaista työvoimaa joka merkittävästi kilpailee jossain kotimaisen työvoiman kanssa

ihmiskaupan ja sen lähirikosten tutkinnan tehostamiseksi tulee poliisiin perustaa ihmiskauppaan ja sen lähirikoksiin erikoistunut valtakunnallinen yksikkö joka tekee tiivistä yhteistyötä lähirikoksiin perehtyneiden avainsyyttäjien kanssa

meillä on kyllä muilla sektoreilla tätä ulkomaista työvoimaa joka kilpailee kotimaisen työvoiman kanssa mutta se on vähän niin kuin eri kysymys

ihmiskauppaa ja paritusta koskevaa lainsäädäntöä on kehitettävä siten että rikostunnusmerkistöjen päällekkäisyys poistuu ja parituksen uhrin oikeudellinen asema vahvistuu

oleskelulupia ei tulisi jatkossa enää myöntää työnantajakohtaisina koska työnantajakohtainen lupa tekee työntekijälle oikeuksien puolustamisen vaikeaksi ja saattaa joissain tilanteissa altistaa työntekijän työsyrjinnälle ja jopa ihmiskaupalle

ihmiskaupan uhreiksi epäiltyjä henkilöitä ei tule käännyttää maasta esimerkiksi dublin asetuksen perusteella

kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva vähemmistövaltuutettu antaa vuosittain valtioneuvostolle ja kerran neljässä vuodessa eduskunnalle kertomuksen ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä

valiokunta käsitteli ja kuuli tästä asiasta varsin perusteellisesti ja on niin että myöskin suomessa ihmiskauppa on hyvin vakava asia

volyymit eivät varmaan ole lähellekään niin suuria kuin monissa muissa maissa mutta tähän asiaan on syytä paneutua ja sen takia valiokunta toivoi näitä edellä mainittuja toimenpiteitä

ehkä huono selitys asialle mutta todellinen on se että yleensä aina työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintöihin jätetään vastalause joten olen yleensä maininnut erikseen jos se on ollut yksimielinen

mutta itse tähän asiaan vielä sen verran että joissakin yksittäisissä tilanteissa on toki mahdollista että tämä opintojen seuraaminen saattaa tuottaa hankaluuksia

mutta minä näen kuitenkin asian niin että kun tehdään näin merkittävä iso ja parantava uudistus niin ei ole oikein viisasta se että hyvin voimakkaasti korostetaan sitä että jos yksi viidestäkymmenestä tai yksi sadasta on sitten vaikeuksissa sen opintojensa mahdollisen keskeyttämisen kanssa

eli tämä on sillä tavalla kuitenkin aika marginaalinen kysymys tässä kokonaisuudessa joka kuitenkin lähtee siitä että opiskelija itse tietää mille alalle hän haluaa hakeutua ja hakee vaan sen varmistuksen sieltä te toimiston virkailijalta

arvoisa puhemies

vielä ihan lyhyesti haluaisin todeta lähinnä edustajille mustajärvi ja valpas tästä työnteko oikeusasiasta että kuten me ainakin ed

se on eri asia että voi olla niin että tältä osilta se ratkaisu mitä hallitus on esittänyt ja mihin hallintovaliokunta on päätynyt ei ole oikea

jos sitten niin käy että siihen tulee jotain sairautta tai muuta matkalla niin silloin hänen vaan tarvitsee keskeyttää ja asia on sillä kunnossa

se on silloin oikea jos se merkittävästi johtaa siihen että vähemmän niitä papereita hävitetään ja se sillä tavalla toimii mutta jos ei se johda jos se johtaa vaan siihen että työnteko oikeuden saaminen menee vaikeammaksi silloin se on väärin

mutta valtaosa turvapaikanhakijoista ei työllisty kolmen kuukauden eikä kuuden kuukauden aikana eli se on aivan marginaalikysymys tässä kokonaisuudessa

mitä sitten tähän perheenyhdistämisasiaan vielä tulee niin ministeri thors totesi täällä että monissa maissa välillisesti maksetaan julkisista kuluista nämä matkat

se ei ole olennaista millä tavalla se maksaminen tapahtuu mutta olennaista on se onko perheenyhdistämisoikeus meillä selvästi liberaalimpi kuin se on esimerkiksi muissa pohjoismaissa ja onko se esimerkiksi matkojen maksamisen suhteen selvästi edullisempi kuin muualla

tämä on se kaiken a ja o ja sen takia tämä hallintovaliokunnan esittämä lausuma ja tämän asian selvittäminen tulevan päätöksenteon pohjaksi on aivan oikea ratkaisu

arvoisa puhemies

kun toteutetaan tätä puolustusvoimien uudistusta joka on välttämätön niin olen aika lailla varma että parhaimpaan lopputulokseen päästään sillä tavalla kun ne isot linjat koskien rahoitusta tulevat täältä mutta sitten niissä käytännön toteutusehdotuksissa millä tavalla tämä uudistaminen tehdään kuunnellaan herkällä korvalla puolustusvoimia ja mahdollisimman vähän pelataan aluepolitiikkaa

haluaisin kysyä ministeriltä

kun tässä jo puhuttiin tästä kotimaisen puolustusteollisuuden tilanteesta niin tässä on ollut vireillä myöskin puolustus ja turvallisuustarvikkeiden hankintalain uudistus

miten me voimme turvata sen että nämä kotimaiset toimijat menestyvät myös jatkossa ja että meillä on sitä kautta osaaminen tällä alalla turvattu myöskin pitkällä aikavälillä

arvoisa puhemies

saarinen otti täällä hyvin tärkeän asian esille todetessaan että puheiden pitää olla yhteneviä vaalipiirin ja täällä salissa noudatettavan äänestyskäyttäytymisen välillä

olen täysin samaa mieltä tästä mutta toivoisin niin että yhteneväisyyttä olisi myöskin täällä eduskunnassa pidettävien puheiden ja äänestyskäyttäytymisen välillä ja tässä kyllä viittaan ed

lahtela sitten kun täällä äänestetään pitää tästä periaatteesta kiinni kun oppositio esittää näitä lisäyksiä että hän ei niitä sitten kannata

tämä vaan pienenä terveisenä

sen olen tuolla työelämä ja tasa arvovaliokunnassa huomannut että tietämystä löytyy näissä työelämän kysymyksissä ja niistä tulinkin tänne varsinaisesti puhumaan

tässä kehyksessä on arvioitu sitä miten työllisyys kehittyy ja työllisyysmäärärahojen taso on mitoitettu myöskin sen mukaan

täällä on arvosteltu aika paljon harjoitettua talouspolitiikkaa mutta on väistämättä niin että jos kotimaisen ostovoiman kasvu ei olisi tapahtunut niin meillä olisi palvelualan työllisyys kääntynyt aivan toiseen tilanteeseen kuin se on tällä hetkellä

mutta haluaisin tuoda tässä sellaisen terveisen jonka olen tuolta kentältä niitten ihmisten parista saanut jotka te toimistossa käytännössä tätä aktiivista työvoimapolitiikkaa harjoittavat

sieltä viesti on se että tällä hetkellä pula ei ole työvoimapolitiikan määrärahoista vaan niistä henkilöistä jotka niitä määrärahoja myöntävät ja sieltä on tullut jopa niin selvää viestiä että olisi parempi että osa niistä määrärahoista käytettäisiin siihen että ne käytettävät määrärahat tulee järkevästi käytettyä niin että henkilöitä ohjataan sellaisiin toimiin jotka tosiasiassa edesauttavat heidän työllistymistään

tämä on hyvin tärkeä asia

olen itsekin aikaisemmin toiminut työvoimapoliittisessa koulutuksessa opettajana ja nähnyt sen että mikään ei ole pahempaa kuin menetetty toivo ja tarkoitan tällä sitä että kun ihmiset näille kursseille ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuvat he odottavat että he pääsevät sitä myötä elämässään eteenpäin ja he pääsevät työllistymään

eli on erittäin tärkeää se että näitä rahoja käytetään järkevällä tavalla ja koska lisämenoja tässä taloudellisessa tilanteessa ei voida esittää niin on viisaampi säästää jopa vähän sieltä määrärahoista ja varmistaa että asia voidaan asianmukaisesti hoitaa

arvoisa puhemies

vehkaperän aikaisemmin esille nostama asia siitä missä ja millä tavalla ammattikorkeakouluopetusta pitää suomessa jatkossa harjoittaa

tiedän että sitä on voimakkaasti opetushallinnossa ja myöskin virkamiesvalmistelu on jo tähän suuntaan ollut vahvasti menossa

mutta koska olen tässä työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajan roolissa kiertänyt lähes kaikki ne suomalaiset paikkakunnat joissa on tullut isoja rakennemuutoksia niin usein ne ovat niitä samoja paikkakuntia missä on myöskin niitä ammattikorkeakouluja ja jos sieltä viedään se kehittämisen elementti niin ei voida myöskään järkevästi käyttää niitä rakennepolitiikan rahoja joilla yritetään pelastaa niitä menetettyjä työpaikkoja ja korvata niitä työpaikkoja

koulutuksen pitää palvella työelämän tarpeita ja sen tulee olla johtavana ajatuksena tässä asiassa että sitä kautta pitää rakentaa se verkko jolla toimitaan

arvoisa puhemies

varsin helppoa tulla tähän jatkamaan koska tässä edelliset edustajat henriksson ja rossi käyttivät erittäin hyvät ja vahvat puheenvuorot sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta että viimeaikaisesta kehityksestä että myöskin vähän tulevaisuutta silmälläpitäen

minusta oikeudenmukaista on se että niiden ihmisten asemasta huolehditaan ja toimeentulosta huolehditaan jotka eivät itse voi sitä tehdä

kiitän ed

saarisesta että ainakin minun saamani informaation mukaan myöskin hän itse noudattaa täällä mainitsemiaan periaatteita vastuullisuudesta

ja se näkyy tässä takuueläkepäätöksessä se näkyy siinä että tämän hallituksen aikana on toteutettu kansaneläkkeiden tasokorotus kalleusluokituksen poisto sekä erilaisia eläkeläisten veronalennuksia yhteensä lähes miljardilla eurolla

on hyvä että tehdään tällaisia pitkänkin aikavälin tavoitteita siitä miten julkista taloutta tasapainotetaan koska varmaan siinä menee enemmänkin kuin yksi vaalikausi että tämä talous saadaan kuntoon